arvoisa puhemies

kaikki talouden suuntaviivat viimeisiltä vuosilta euroopassa ja muuallakin maailmassa ovat toteuttaneet sitä lainalaisuutta mitä iät ja ajat talous on noudattanut

talouskasvu on lähes poikkeuksetta perustunut velkaantumiseen ja velkaantumisen kautta synnytettyyn rahaan

yleensä tämä velkaantumisen määrä ei ole sellaisenaan siirtynyt talouden kivijalkaan palkkoihin investointeihin vaan suurelta osin kulutukseen

lopulta velkaantuminen saavuttaa ääripisteen josta se ei paljon enää voi eteenpäin mennä

sen jälkeen siirtyy velkaantuminen valtiolle

ihmetellään aikamme sitä velkaantumista minkä jälkeen jonkin suuntaisiin toimenpiteisiin on pakko ryhtyä

miten kuvittelette käyvän pankkilainoille joita siellä on otettu näiden velkojen oton aikana

moni teistä ei välttämättä edes tiedä sitä että suomen pankkijärjestelmä vastaa omalta osaltaan näistä nordea pankki suomen kautta koska nordea pankki on laittanut nämä nordea pankki suomen kontolle

arvoisa puhemies

ministeri katainen pyyhkikää lasinne jos näyttää sumuiselta

jos tämä valtioita kutakuinkin sitova velvoite se tulee olemaan sitova mikä eulta päin tulee menee läpi niin kaikki nämä velkaiset valtiot on linkitetty takaamaan omalla omaisuudellaan toistensa velkoja velkoja pyramidihuijauksessa

katsokaa nyt ihmeessä niitä lukuja mitä luottoekspansio on pitänyt sisällään ja tehkää suomelle omavaraissuunnitelma ja sen pohjalta rakentakaa pakettia millä tavalla tästä voidaan eteenpäin mennä

me olemme luomassa nyt tämän järjestelmän myötä systeemiä jossa jälleen kerran laitetaan lisää velkoja valtioiden kontolle kuitenkin niin että yksityinen pankkisektori vetää välistä joka ainoasta eurosta

mutta jos nämä vaadittavat eurot synnytetään lisävelkana valtioille mistä tässä on kyse niin miten ihmeessä luulette valtioiden maksavan ne takaisin

meillä on ollut yhdysvaltain äärimmäisen suuri velkakupla samanaikaisesti hieman vaiheessa euroalueen velkakupla ja siitä vielä hieman myöhemmässä suomen ikioma velkakupla

velkamäärät euroalueella ovat jo supistumaan päin suomessa ne ovat vielä lisääntyneet

musta aukko vaanii valitettavasti rahajärjestelmässämme ja kukaan ei saa ääneen sanottua sitä julkisuudessa että tästä on nyt varsin yksinkertainen keino pois

euroalueella pitää ottaa rahan painamisen oikeus takaisin valtioille onko se sitten joku rahanvakautusjärjestelmän kautta luotu instrumentti mutta sitä rahaa ei saa ottaa yksityisen pankkijärjestelmän kautta

miten te selitätte sen että tästä voidaan päästä eteenpäin ilman että valtiot ottavat pankkitoiminnan haltuunsa niin kuin kuuluisikin olla

jos me nyt luomme tämän ristikkäissiteen kaikkien näiden velkaisten valtioiden välille niin koko euroaluetta tulee näiden kiristystoimenpiteiden suhteen kohtaamaan sama kuin on kohdannut latviaa viroa irlantia

sama tulee kohtaamaan euroaluetta jos luodaan tämän kaltaisia systeemeitä mitä nyt ollaan tekemässä

tämä tulee olemaan se viimeinen niitti

olen edelleen samaa mieltä

tärkeimpänä syynä siihen että vastalause jäi tekemättä oli se että kerrankin politikoin

vaihdoin vastalauseen kappaletekstiin joka on piilotettu tähän talousvaliokunnan mietintöön ja vaikka olenkin lähes varma että ne jäävät sanahelinäksi mietintöihin ja vaikka eduskunta päätöksiä tässä asiassa tekee niin mitään toimenpiteitä ei tehdä

olen tässä vuosien aikana ihmetellyt sitä minkä takia finanssivalvonnalta ei saada riittäviä tietoja vakuuksista ei saada tietoja varallisuuden jakaantumisesta

talousvaliokunnan mielestä finanssivalvonnan tulisi saada säännöllisin väliajoin mielellään neljännesvuosittain rahoituslaitoksilta riittävän yksilöidyt tiedot koneellisessa muodossa jotta finanssivalvonnan tiloissa ja valvonnassa voidaan muodostaa kattava kuva siitä miten velat ja varallisuus suomessa henkilö yritys yhteisö tms

lisäksi materiaalista tulee olla saatavilla lainojen vakuutena olevista vakuuksista riittävän tarkat erittelyt lainakannan vakuutustilanteen kokonaistarkastelua varten

se mullistaa täysin sen millä tavalla pankeilta on tietoa saatu mikäli vain finanssivalvonta tätä oikeuttaan ja velvollisuuttaan tulee toteuttamaan

korostan teille edustajakollegat että tehdessänne mahdollisesti tämän pankkivaltuuston kertomuksen mukaisen päätöksen olette myöskin tämän kappaleen takana

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri kataiselta

miksi te sanotte että ei missään vakavasti otettavassa paperissa ole näitä mainittuja eläkeikää ja paikallista sopimista

kannessa lukee

te olette kolme kertaa kieltänyt sen että niistä e kirjelmistä löytyy eläkeikää koskeva juttu

niissä on useita asioita jotka tulevat olemaan erittäin merkittäviä suomen itsenäisyyden kannalta sen kannalta että täällä saadaan tehdä budjetit jatkossakin

varmasti olisi huomattavasti järeämpi konsti ollut jos sen olisi sinne saanut

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri katainen euroopan keskuspankin rooli kiinnostaa yhä useampaa

talousvaliokunta on tuloksetta yrittänyt saada kunnollista selvitystä ekpn toimista vaikka yksityiskohtaisten tietojen tulisi olla aina käytettävissä automaattisesti tuista päätettäessä

annettiinko kreikalle sama mahdollisuus

vaihtotase ja kauppatase ovat positiiviset

perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä jatkuvaa vallansiirtoa brysseliin päin ja pois suomesta

pääministerin ilmoituksesta käy ilmi että hallitus on vastustavinaan yhteisvastuuta mutta jos lukee tarkemmin mitä siellä sanotaan niin siellä lukee muun muassa että ylivelkaantuneet maat on saatava kuriin ja tähän päästään sillä että on uskottavat sanktiot ja markkinoiden tuomio korkotason kautta

siitä ei pitkäksi aikaa myytävää riitä

tämä kasvusopimus kilpailukykysopimukset mitä nyt ollaan hahmottelemassa maaliskuun lopussa olevassa kokouksessa ovat osa tätä vallansiirtoa vaikka täällä muun muassa kahdella edellisellä suullisella kyselytunnilla pääministeri kiviniemi ja valtiovarainministeri katainen ovat muuta väittäneet

suuri julkinen velka tarkoittaa sitä että eu ja euroalue keskimäärin joutuu siihen jo suurin osa maista on siinä

ensin tuotiin ylilikviditeettiä merkittävästi markkinoille sen jälkeen aloitetaan kiristystoimenpiteet jotka aikaansaavat likviditeettipulan